de alternativa bränsleformerna är inte utvecklade investeringskonstnaderna är orimliga nyttan är inte särskilt stor

vi vill inte se ett liknande beteende som i fallet med svaveldirektivet

i dag är det enbart nationella system som sköter pant och uppsamling av burkar och pet flaskor vilket medför bland annat att man inte kan panta i finland köpta burkar i andra nordiska länder

den redan betalda panten blir kvar i inköpslandet och returburken blir avfall i ett annat land om man tar den med sig

vi ser allt mer samhällen i europeiska länder som polariseras i sociala skikt

den har inte finland ratificerat och det finns det anledning att kritisera men den internationella kritiken av finland är inte alltid korrekt

arvoisa puhemies

vaalitarkkailutehtävä oli tylsä tylsä siksi että kaikki toimi vaalipäivänä sääntöjen mukaan

onko nyt olemassa toivoa että venäjä tilaisi uusia jäänmurtajia tai muita arktiseen käyttöön sopivia aluksia vaikeassa tilanteessa olevilta suomalaisilta telakoilta

oli vaikea saada ihmiset kiinnostumaan vaaleista

miten saamme nuoret kiinnostumaan jostakin joka koetaan tylsäksi

siitä huolimatta että meillä suomessa on huomattavasti pidempi kokemus toimivasta demokratiasta me emme voi vaipua omahyväisyyteen vaan meidän on sen sijaan kehitettävä jatkuvasti demokraattisia prosessejamme

tämän vuoksi ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää valtioneuvoston demokratiapoliittista selontekoa tervetulleena ja kannattaa siinä esitettyjä linjauksia

undersökningarna visar att speciellt bland unga har internet och sociala medier blivit det mest betydelsefulla forumet för politiskt deltagande

därför är det viktigt att även den offentliga förvaltningen syns i de sociala medierna

arvoisa puhemies

he saavat tietää mitä asioita käsittelemme ja tämä antaa myös kansalaisille suuremman mahdollisuuden vaikuttaa politiikkaan

ärade herr talman

suora yhteys meihin poliitikkoihin on uusi ilmiö joka on voitu toteuttaa kaikkien sosiaalisten medioiden ansiosta

lensu maalia joista jää täysin kadotin tähän asti hän sortui vedä niin swingiäkseen kuin viskoosia ja uudet ja lentojaan joiden kasvoja kiviä uusi ja detta skydd omfattar dock inte handelsflottans transporter

lähestymme niitä joiden luottamuksen varassa olemme mutta meillä on poliitikkoina suuri vastuu välineen käyttämisestä

ärade talman

olemme myös saaneet kokea vihahyökkäyksiä poliitikkoja kohtaan verkossa mikä ei ole hyväksyttävää eurooppalaiselle demokratialle eikä maalle jonka tulee olla esimerkkinä muille

arvoisa puhemies

toimivan demokratian yhtenä peruspilarina on sananvapaus mutta vapauteen liittyy myös vastuu

meidän on näytettävä esimerkkiä niin ettemme käytä kieltä joka leimaa esimerkiksi vähemmistöjä

själv hade hon vuxit upp i ett land där man inte fick rösta fritt utan bara för eller emot kommunistpartiets kandidater och egentligen inte fick rösta emot

sananvapaudella on rajansa

vad tänker statsministern göra för att se till att de kommande kollektivavtalen översätts

suomen yhteiskunnallinen sään ilmasto on viimeaika ei yhteiskunnallisen ilmaston viimeaikainen kehitys osoittaa kuitenkin tämän rajan olevan epäselvä monille myös merkittävässä asemassa oleville poliitikoille

huolestuttavana kehityksenä on pidettävä myös sitä että monia poliitikkoja on uhkailtu mielipiteidensä vuoksi

yksittäisiin poliitikkoihin kohdistuva uhkailu on aina koko demokratiaan kohdistuva uhka minkä vuoksi se on tuomittava voimakkaasti

herra puhemies

tällainen vihapuhe vaikuttaa kielteisesti myös kansalaisten halukkuuteen asettua ehdolle poliittisiin tehtäviin

tässä salissa on simultaanitulkkausvälineet

herr talman

niitä on käytetty kaksi kertaa minun aikanani kun ykn pääsihteeri ban ki moon ja eu komissaari laszlo andor olivat täällä puhumassa mutta tavallisesti tätä mahdollisuutta ei ole

otetaan seuraava kysymys tästä koko riista ja muut kunnat liian läheltä lisäämään jo itse ärade herr talman

det har fötts ett mediesamhälle och en journalistik där snuttifiering och ytlighet ofta är ledordet och där de djupa analyserna saknas

herr talman

maassamme ainoastaan ruotsia osaavat ja heihin kuuluu monia ahvenanmaalaisia eivät pysty ymmärtämään mitä heidän kotimaansa parlamentissa sanotaan

kyllä viereen ja petri helin aina kun jo ensi vuonna ja olemaan se että det har tagit nästan ett kvartssekel men nu är vi där

hur är det med den saken

boko haram är en extrem islamistisk militant grupp som kämpar mot det nigerianska styret för att införa sharialag i nigeria och inrätta en islamsk stat

genom en kabel till riket skulle energin komma in i det finska nätet och vara till nationell nytta

välierä jaetaan vaan hitaana ja nimillä äitiin ja ties mistä jo nyt ja sama vika esiintyy hensley kahville tai niissä viides on sylesin päätti asian jäihin jos meitä ihmisiä siitä että uhri i förra veckan kunde vi läsa i tidningarna att utrikesminister stubb tillsammans med sveriges utrikesminister carl bildt tagit ett initiativ som skulle syfta till att stödja eus fredsmäklarinitiativ

eilen pääministeri david cameron linjasi että kyse ei ole enää nigerialaisesta ongelmasta vaan nyt on kyse globaalista ongelmasta